tähän siis tarvitaan välikysymys

me tarvitsemme myös riittävästi pohjoismaista yhteistyötä ja toivon että tällä hetkellä pohjoismaisia ulkoministereitä isännöivä ministeri soini ottaa myöskin tämän esille että me tarvitsemme pohjoismaisia ratkaisuja turvapaikkapolitiikassa ja kotouttamispolitiikassa

arvoisa puhemies

minä totean uudelleen sen että lapsiperheitten osalta on mahdollisuus kehyspäätösten mukaisesti tehdä jotakin noissa minihallitusneuvotteluissa ja tullaan tekemään

minusta on tärkeätä se että suomi on veronkierron vastaisessa taistelussa ykkösmaita ja toimii sen eteen että verojen välttely pelkän rikollisen toiminnan lisäksi on asia josta otetaan kiinni ja jota pystytään estämään

arvoisa puhemies

maltti on valttia eikä yksityistämiseen tai omaisuuden myyntiin tule ryhtyä kevyesti ilman riittävää vaikutusarviointia tämä varoituksena hallitukselle joka nyt pohtii omistajapolitiikkaansa

niin kuin totesin aiemmin sdp kannattaa sellaista yhteiskuntasopimusta jolla eri keinoilla suomalaista hintakilpailukykyä ja suomalaisen yhteiskunnan taloudellista liikkumavaraa kyetään parantamaan

toinen osa kysymyksestä koski sitä olisiko ollut jollakin muulla tavalla mahdollista pienituloisia ja keskituloisia perheitä suosia tässä tilanteessa

tämä tulee olemaan ilmiö joka vaikuttaa yli vaalikausien ja tässä suhteessa tuen tuota edustaja paateron aloitetta siitä että parlamentaarinen valmistelu tähän tilanteeseen luodaan

tuolloin totesin tarkastusvaliokunnan raportin pohjalta että meillä on tällä hetkellä valtiovarainministeriössä työryhmä joka selvittää senaatin tulevaisuutta millä tavalla senaatti toimii tulevaisuudessa näissä kysymyksissä

sdp ei ole valmis tukemaan sellaista yhteiskuntasopimusta jossa jotakin osapuolta kiristetään kiristysruuvilla niin kuin tämä hallituksen esitys tekee tällä hetkellä

valtion omistajapolitiikan kärjeksi onkin syytä hahmotella tavoitteet joilla aktiivinen yrittäjähenkinen valtio vahvistaa erityisesti pk yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edellytyksiä

tässä on tullut varmaan useampaan kertaan näiden kuukausien aikana toisteltua sitä että meidän ongelmamme johtuvat siitä että globaalinen talouden painopiste talouden kasvun painopiste siirtyi kiinan avautumisen myötä tuonne aasiaan ja sen myötä eurooppa on ollut hitaan talouskasvun aluetta

ei olisi ollut

jättityöttömyys pitkittyvä työttömyys nuorten työttömyys julkisten palveluiden leikkaaminen ja turvaverkkojen heikentäminen ovat synnyttäneet hämmennystä pelkoa tulevaisuudesta ja toivottomuutta isossa joukossa eurooppalaisia

vastaus on se että uskon työryhmän työn tuottavan tulosta tähän kysymykseen sillä tavalla että senaatin toiminta perustuu omakustannushintaan tulevaisuudessa ilman tuottotavoitteita

tämä kohdistuu nyt sillä tavalla että näissä perheissä kahden lapsen osalta se hieman ylikompensoi tätä lapsilisäleikkausta kolmannen lapsen osalta se on suurin piirtein sama kuin tämä lapsilisäleikkaus neljännen osalta mennään pienesti pakkaselle

tämä on osaltaan synnyttänyt käyttövoimaa populisteille joille yhteisenä piirteenä on etsiä ja osoittaa syyllisiä kuten eu ja maahanmuuttajat vaikeissa olosuhteissa eläville ja hämmentyneille ihmisille ja antaa katteettomia lupauksia olojen korjaamisesta

valtionhallinto on aika siiloutunut ja se tarkoittaa käytännössä sitä että meillä tämmöinen osaoptimointi ja kokonaisuuksien hahmottaminen ontuu joillakin osa alueilla aika paljon

näin näköalattomassa tilanteessa ihmiset britanniassa äänestivät

nyt ollaan velassa sadassa miljardissa tämän budjettiesityksen myötä ja se lisävelkaantumisen taittaminen on merkittävää ja se ei tapahdu millään muulla tavalla kuin menoja supistamalla ja tuloja lisäämällä verotuksen kautta ja näin on tullut tehtyä

näin näköalattomassa tilanteessa eusta eroamista tarjotaan ihmelääkkeeksi kaikkiin vaikeuksiin nyt myös meillä suomessa

harmaan talouden torjunnasta leikattuja rahoja tätä hallintarekisteriä ja sitten tätä tehokkaan katumisen järjestelmää

arvoisa puhemies

totesin että tämmöinen rakennetun ympäristön kokonaisvaltainen huomioonottaminen päätöksenteossa olisi järkevä malli tulevaisuudessa rakentaa tätä hallintoa estää sen siiloutumisen vaikutukset kokonaisuuteen nähden

arvoisa puhemies

suomalaisten terveys ei saisi olla alisteinen valtapolitiikalle tai ideologiselle kysymykselle yksityistämisestä

samaan aikaan vaadimme euroopalta enemmän ja parempaa sen kansalaisille

tätä kokonaisuutta kannattaa harkita uudelleen

pääministeri sipilä miten vakuutatte suomalaiset siitä että hallituksenne ja kaikki sen jäsenet toimivat eussa ratkaisuja hakien ja rakentavasti eikä repien eun hajottajana

me tarvitsemme semmoisia ratkaisuja jotka aidosti yksikkötyökustannuksia alentavat tuottavuuden kasvun kautta ja aidon tuottavuuden kasvun kautta

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

haluan todeta sen että me olemme käyneet useita erilaisia vaihtoehtoja läpi ja loppujen lopuksi tämä pieni ja keskituloisten lapsiperheitten verovähennysmalli oli se joka oli oikeudenmukaisin hallituksen arvion mukaan

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

minä haluan todeta uudelleen sen että tästä asiasta ei hallituksen sisällä ole riitaa ja tämä hoidetaan hallitusohjelmakirjausten mukaisesti

kuten sotaveteraanimme osaavat kertoa rauha ei ole itsestäänselvyys

arvoisa puhemies

tälle vain ei tämän hallituskauden aikana ole pystynyt mitään tämä on pysähtynyt stagnaation tila tässä taloudessa ollut euroopassa ja minusta pitäisi nyt katsoa eteenpäin

meillä on työ ja elinkeinoministeriössä laadittu hyvä elinkeinopoliittinen strategia jonka pohjalta on mahdollista päästä eteenpäin kiinnittyen megatrendeihin

arvoisa puhemies

ehkä olisi aika kuitenkin pohtia syitä miksi kannattaa toimia yhdessä miksi kansoja yhteen sitova yhteistyö on tärkeää

haluan todeta myöskin sen että äsken en puhunut missään tapauksessa verovähennyksestä vaan puhuin menokehystä arvioivasta työryhmästä

se vaatii keskinäistä kunnioitusta ja arvostusta

me tarvitsemme toivon näköalaa emme näköalattomuutta

sen on annettava kansalaisilleen enemmän

meidän kritiikkimme haluaa rakentaa eikä rikkoa vahvistaa toivoa eikä toivottomuutta

moni asia erottaa euroopan kansoja toisistaan

erojen löytäminen ei vaadi kovin paljon mielikuvitusta mutta vastuullinen aidosti kansainvälinen poliittinen liike voimistaa niitä asioita jotka meitä yhdistävät

arvoisa puhemies

siitä ylöspäin meneminen vaatii neuvoston hyväksyntää ja voi olla että tämän hallituksen aikana ei enää tätä kyetä tekemään

arvoisa pääministeri teidän tähän mennessä tapahtunut toimintanne siis teidän johdollanne tapahtunut hallituksen ja pääministerin toiminta on keskittynyt siihen miten leikataan miten sopeutetaan

milloin tulee kasvun eväitä

kiitos arvon puhemies

se jäytää tällä hetkellä suomen kykyä tuottaa palveluita ja huolehtia niistä tulonsiirroista jotka tavallisten suomalaisten näkökulmasta ovat todella tärkeitä

ensinnä ihan pöytäkirjaan merkittäväksi kun pääministeri levittää väärää tietoa sdpn vaaliohjelmasta että meillä nimenomaan oli rajattu ulkopuolelle nämä sosiaaliturvaan liittyvät indeksit leikkaukset jäädyttämiset

tästä syystä minun mielestäni meidän pitää käyttää kaikki mahdolliset järkevät tarkoituksenmukaiset keinot siihen että me saamme syntymään suomeen uutta työtä työpaikkoja niille tavallisille suomalaisille jotka tällä hetkellä työttömyyden kurimuksessa joutuvat olemaan

myös valtiovarainministeriön virkamiehiltä saamani palautteen perusteella voin sanoa että tulopuolelle oli kehitelty vaihtoehdoissa melko mielivaltaisia lukuja

näihin samoihin ihmisiin kohdistuvat kilpailukykysopimuksen leikkaukset jos se tulee maaliin toivottavasti tulee maaliin ja hallituksen aiemmat leikkauspäätökset jotka ovat tosi rankkoja lapsiperheille työttömille ikäihmisille eläkeläisille ja koulutuksen kannalta

arvoisa herra puhemies

nyt on aika sitten valmistautua seuraavalle vaalikaudelle tehdä sellaisia asioita jotka kyetään sen aikana toteuttamaan ja minun mielestäni nämä esille nostetut seikat kuuluvat sinne arvioitavaksi

arvoisa puhemies

monet asiantuntijat ovat arvioineet että meidän talouskasvumme keskeisiä esteitä ovat tällä hetkellä pääkaupunkiseudun metropolialueen asuntopula vuokra asuntojen pula kalliit asunnot

tarkkaa summaa on vaikea arvioida sillä perussuomalaiset ovat kattaneet kuluja budjetissaan aika lailla suoraan sanoen hatusta vedetyllä tyylillä esimerkiksi arvioidessaan harmaan talouden torjunnasta koituvan aikaa eri esimerkissä arvioidessaan varma tuleeko aika reilusti tuloja

nyt kysyn uudelleen teiltä pääministeri koska ette äsken vastannut siihen

tämä pisara rata niin kuin tämä länsimetron jatkekin on osa sitä rakennepakettia jossa integroitiin lisätonttimaan kaavoitus

voitteko talouden arviointineuvoston suosituksen mukaisesti ja oecdn suosituksen mukaisesti ottaa käyttöön tulopuolen ja tehdä näitten sdpn esitysten mukaisesti tulolisäyksiä

ehkä tähän alkuun nyt on kuitenkin uudelleen syytä todeta se että ihan kaikki tämän taloustilanteen ongelmat eivät ole tämän hallituksen eikä edeltävien hallitusten syytä vaan kysymys on siitä että globaali talous on ollut kovassa murroksessa

en väheksy millään tavalla harmaan talouden torjuntaa mutta realistista budjettia ei voida rakentaa sen varaan että arvaillaan siitä saatavia verotuottoja

kiina avasi oman kansantaloutensa koko maailman toimille ja se johti käytännössä siihen että talouden kasvun painopiste siirtyi aasiaan ja sen jälkeen eurooppa on ollut hitaan talouskasvun aluetta